minun mielestäni timo soini on aika pitkälle oikeilla jäljillä ja myös eero lehti että velkataakka on liian iso

normeja pois ja joustava

jos tämä hallitsematon pankkikriisi kokonaisuudessaan realisoituu niin se aiheuttaa väistämättä interbank järjestelmässä korkojen nousua ja sitä kautta meidän korkotasomme nousee ja se on todellista myrkkyä suomalaiselle teollisuudelle ja suomalaisille yrityksille jotka jo nyt jäävät kansainvälisissä investointitilastoissa jälkeen muun muassa ruotsista ja saksasta

yleiskeskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päättynyt

energiaviraston päätös on siinäkin mielessä kohtuuton että jos me katsomme tämänpäiväistä korkotasoa niin ei se ole missään suhteessa siihen pääoman hintaan ja rahan hintaan mitä investointeihin on saatavilla

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas viides sija kun minusta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmastoista kolmatta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen ärsytti eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kolmastoista kolmatta kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista

tämä on aika iso ongelma ja itse olen kyllä sitä mieltä että jotakin lainsäätäjän pitää tehdä ja jollakin tavalla energiaviraston päätöksiä pitää muuttaa

se on myrkkyä velkaantuneille asuntovelallisille se on meille kaikille myrkkyä koska me elämme siitä ja meidän etumme on tämä meidän kolmen an luottoluokitus ja meidän alhaiset korkomme

eduskunnan käytäntö tilalle

minun mielestäni jos ajatellaan euroopan kannalta hyvää ratkaisua on niin että mitä nopeammin suomikin pystyy omat ratkaisunsa tekemään ja yhdessä muiden eurovaltioiden kanssa hoitamaan ja ehkäisemään pankkikriisin sitä enemmän suomalainen teollisuus ja suomalainen työ voittaa

ensimmäinen lanka on se että tämän koko lakipaketin tarkoitus on käsittääkseni vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipuolta se on se ensimmäinen punainen lanka ja ikään kuin se toinen on tietenkin tämä integraatio jonka avulla se tapahtuu

tämä hallituksen esitys kuuluu sellaiseen kokonaisuuteen jossa tätä haaskaongelmaa olisi tietenkin pitänyt tarkastella kokonaisuutena ja sitten tehdä tämmöinen kokonaisvaltainen ikään kuin lakipaketti ja oikeus pitää haaskoja

jos ajatellaan tätä kokonaisuutta niin se on aivan oikein että yritetään kuitenkin kiinnittää huomio tämän lakiesityksen suomiin mahdollisuuksiin ja on hyvä että tämmöinen pieni maa kuin suomi pääsee nyt yksimielisyyteen tästä asiasta

mutta edustaja myllykoski täällä aivan erinomaisesti toi esille sen että kysymys on enemmänkin tässä tapauksessa ja tässä mietinnössä siitä että me turvaamme metsästäjien oikeusturvaa että aivan rehelliset metsästäjät eivät joudu ikään kuin suotta poliisin kanssa tekemisiin mietinnössä otettiin selvät rajat mitkä tekijät oikeuttavat missäkin metsästämään

ja ainakin itse olin iloinen siitä että jo pari vuotta sitten arvioin päätöksentekomallin suurin piirtein sellaiseksi kuin mitä se tässä lakiesityksessä on jotta sillä on edellytyksiä perustuslakivaliokunnassa tulla hyväksytyksi

minusta tämä mietintö on hyvä ja on hyvä että maa ja metsätalousvaliokunta tässäkin asiassa keskusteli pitkään kuunteli asiantuntijoita ja sai loppujen lopuksi yhdessä hallituspuolueitten ja opposition kanssa sellaisen esityksen joka sitten on metsästäjien kannalta hyvä eikä johda semmoisiin turhiin oikeudenkäynteihin ja rajankäynteihin että onko metsästys ollut jossakin tapauksessa sallittua ja jossakin ei

meidän täytyy kuitenkin aina muistaa kun näistä malleista keskustellaan ja joku malli on jossakin ollut hyvä ja se pitäisi siirtää jonnekin että oikeassa elämässä se valitettavasti ei toimi niin

johtaminen on ihmisistä kiinni oleva ominaisuus ja tällaisissa suurissa organisaatioissa niin kuin nyt näissä uudistuksissa tulee nämä tuottajavastuualueet on erittäin tärkeää että kautta linjan johto on substanssitietoinen ja pystyy viemään sitten sovittuja linjauksia eteenpäin ja linjaukset tekee tietenkin kuntayhtymähallitus ja viime kädessä valtuusto

arvoisa puhemies

kysymys on sen takia periaatteellinen että olipa kysymys tutkimus tai koulutus evosta niin ne ovat selvästi jälkeenjääneet ja se käytännössä johtaa siihen että erikoissairaanhoidon kustannukset todellisuudessa näiden osalta kaatuvat sitten kuntien niskaan

kun on kysymys näistä vaikeahoitoisista ikäihmisistä kun kunta suunnittelee hoidon tarvetta niin otetaanko varallisuus millään tavalla huomioon näissä suunnitelmissa

toinen tärkeä tekijä mihin täällä on puututtu on tämä että kyllä meillä täytyy tiedon lisäksi mihin edustaja tölli täällä viittasi olla myös jonkunmoinen mahdollisuus vertailla missä nämä asiat tehdään toisin

ja kun kyse on sellaisista pariskunnista jotka ovat jo kymmeniä vuosia asuneet yhdessä ja esimerkiksi rava indeksi osoittaa että toinen joutuu tehostettuun laitoshoitoon miten puolisoa käsitellään seuraako hän mukana

on äärimmäisen todennäköistä että hänen psyykkeensä pettää ja todennäköisesti rava indeksi hyvin pian menee sille rajalle että hänkin on tehostetun palveluasumisen tarpeessa

sen takia pidän tärkeänä että näitten tuottajavastuualueiden hallinto ja siellä olevat luottamushenkilöt uskaltavat myös sitten kääntää katseensa yksityisen sektorin puoleen ja katsoa millä hinnalla ja millä laatutasolla siellä pystytään palveluja tuottamaan

jos tämä vertailuelementti menetetään niin silloin on vaara että me joudumme tämmöisen ison monopolin armoille ja sille monopolille ei pidä koskaan antaa liian suurta valtaa toiminnassa valtaa valita itse sekä laatu että kustannustaso

arvoisa puhemies

itse olen lähtökohtaisesti tähän tyytyväinen ja asennoidun niin että tämä on mahdollisuus joka nyt oikein eteenpäinvietynä ja myös poliittisten ryhmien yhteisymmärryksellä oikein eteenpäinvietynä saavuttaa ne tavoitteet mitä tälle lakiesitykselle on asetettu

tämä lakialoite sinänsä ei ole kovin monimutkainen itse asiassa siinä on lisätty vain yksi sana mutta sillä on tietyllä tavalla periaatteellista merkitystä

mutta se edellyttää myös aika korkeaa valvontaa ja vaikka tässä ministeriön keskushallinto ohjausta on nyt jonkun verran leikattu niin pidän sitä jopa hyvänä sen pitääkin perustua jonkunmoiseen neuvotteluasetelmaan

muutos kuuluu näin

ja edelleen pidän hyvänä myös ministeri huovisen lausuntoa kun päivystysasetukseen viitataan esimerkiksi päivystykseen tietyissä maakunnissa

koulun opettajalla tai rehtorilla on oikeus selvittää tietoonsa tullut koulussa tai koulumatkalla tapahtunut häirintä kiusaaminen tai väkivalta ja heidän tulee ilmoittaa siitä niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle

täytyy tietenkin ymmärtää että ne päivystykset eivät laadullisesti voi olla tietenkään sillä tasolla millä ne tulevat olemaan yliopistollisissa sairaaloissa koska eihän se ole tarkoituksenmukaista

me olemme lisänneet sanat oikeus ja koulumatka tänne joten jos tämä lakialoite sitten hyväksytään eduskunnassa tarkoittaa se sitä että opettajalla tai rehtorilla on todella oikeus selvittää koulumatkalla tapahtunutta kiusaamista

mutta yksi arvoisa puhemies kohta mihin itse haluan puuttua koska olen itse ympäristöterveydenhuollon edustaja eläinlääkinnän edustaja

mutta tämä ei lisää millään tavalla koulun opettajien tai rehtorin velvollisuutta mikä on äärimmäisen tärkeä huomata että mitään lisärasitteita taloudellisia tai toiminnallisia tästä ei tule tämä on puhtaasti oikeus

arvoisa puhemies

mutta kun me tiedämme että maailman suurin tautikirjo on zoonoosissa eli eläimistä ihmisiin ja ihmisistä eläimiin tarttuvissa taudeissa niin en malta olla lukematta thln pientä paria kappaletta siitä mitä tällä zoonoosilla tarkoitetaan

on erittäin hyvä että me juttelemme täällä eduskunnassa kiusaamisesta sillä tämä ei suinkaan rajoitu kouluun vaan kysymys on huomattavan paljon laajemmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta sillä monenlaista kiusaamista nimenomaan henkistä tai jopa fyysistä esiintyy työpaikoilla ja kaikennäköinen syrjintä uhkailu alistaminen vähättely ja väkivalta yleensä ovat erittäin kielteisiä ilmiöitä joita kaikella tavalla pitää pyrkiä poistamaan

silloin säädettiin eussa sivutuoteasetus joka meilläkin johti siihen että me joudumme harvaan asutussa maassa kuljettamaan kuolleita eläimiä ja teurasjätteitä pitkiä matkoja tuhottaviksi

on ehkä kyseenalaistakin kuinka suuri se todellinen riski on että eläinten tai ihmisten terveys siitä kovin paljon huononisi jos nämä kuolleet eläimet tai teurasjätteet joko a haudattaisiin maahan esimerkiksi itä suomen alueella mitä nyt ei saa tehdä tai sitten b käytettäisiin esimerkiksi biokaasulaitoksessa hyväksi

tärkeimmät väestön suojaamiseksi tehtävät toimet ovat tartuntatautien jatkuva ja ajantasainen seuranta jotta poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti

elintarvike ja vesivälitteisten epidemioiden toteamiseksi ylläpidetään järjestelmää joka mahdollistaa tehokkaat torjuntatoimenpiteet epidemioiden hallitsemiseksi ja lisätartuntojen ehkäisemiseksi

yksi tapa poistaa näitä kielteisiä ilmiöitä on se että asiaa pidetään jatkuvasti esillä eri paikoissa koulussa eduskunnassa työpaikoilla ja tämä tulee tiedostaa

jos ajatellaan vähän laajemmin niin itseeni teki vaikutuksen aikanaan kun lueskelin lehdestä erään maailmankuulun sosiaalipsykologi sennettin omia näkemyksiä yhteiskunnallisista ongelmista

elintarviketurvallisuusvirasto evira ohjaa ja osallistuu rehujen ja elintarvikkeiden valvontaan sekä eläintautien vastustustyöhön edistääkseen rehujen ja elintarvikkeiden turvallisuutta ja eläinten terveyttä sekä ehkäistäkseen ja poistaakseen näistä johtuvia terveyshaittoja

hänen mukaansa kaikki yhteiskunnan ongelmat johtuvat viime kädessä arvostuksen ja kunnioituksen puutteesta

luulen että monessa tapauksessa olipa kiusaaminen ja tapahtuipa se missä tahansa joko koulussa tai työpaikoilla tai muualla kysymys on juuri tästä että ei osata arvostaa toista ihmistä sellaisena kuin hän on vaan haetaan jotakin syytä joko käyttäytymisessä ulkomuodossa tai muussa ominaisuudessa jotta ikään kuin aletaan häntä kiusaamaan eikä hyväksytä häntä

tämä integraatio ympäristöterveydenhuollossa ja sosiaali ja terveydenhuollossa on aika suuri ja tämäkin asia pitäisi vielä arvioida kun tämä hallituksen esitys menee valiokuntakäsittelyyn

kun taas vähän mielelläni aina siteeraan näitä itseäni viisaampia yksilöitä historiasta niin martin luther king on myös todennut osuvasti

tämä varmasti on tarkoittanut aikanaan sitä että ihmisten pitää kiinnittää huomiota niitten ihmisten toimintaan jotka eivät toimi oikein ja tiettyjen eettisten ja moraalisten sääntöjen mukaan

juuri tässä tapauk sessa kiusaamisen pitäisi olla nollatoleranssiasia kouluissa

pari luen ihan vain siteeksi haluan siteerata näitä oppilaita että he tulevat sitten ikään kuin eduskunnan puhujakorokkeen kautta kuulluksi eduskunnassa

oma arvioni on se että jos me kotona televisiota katsoessamme tai asioita sanomalehdestä lukiessamme tai muusta keskustellessamme väheksymme muita ihmisiä ja käytämme heistä erittäin negatiivisia sanontoja ja muita niin lapset oppivat erittäin hyvin tällaisen käyttäytymismallin eivätkä kunnioita kanssaihmisiä ja muita ihmisiä

kyllä tämäkin asia sieltä kotoa lähtee joten meidän kannattaisi vähän arvioida mistä näkökulmasta ja missä muodossa me sitten puhumme toisista ihmisistä myös kotona vaikka se tapahtuu perheen keskuudessa

arvoisa puhemies

ihan luen pari pientä sitaattia näistä oppilaitten meille ja tavallaan kiusaamista vastaan rylle hyvinkäällä antamista tavallaan omista näkemyksistään miten kiusaamista tulisi estää

kiusaamiseen tulee aina puuttua

käytetään koulussa opettajien apusilmiä ja käsiä tukioppilaita tai muuta sellaista raportoimaan opettajilta piiloon jäävistä tapahtumista

tämä on hyvä tapa että koulussa keskustellaan asioista ja ikään kuin luodaan kulttuuri jossa aina kun kiusaamista nähdään tai todetaan heti viedään se viesti sitten opettajille jotka omalla tavallaan puuttuvat asiaan

toinen oppilas minusta aika lyhyesti kirjoitti mutta aika hyvin kirjoitti

kuten täällä viime kaudella jo juteltiin kyllä liikenteenvalvonnan ja rangaistusten pitää olla sillä tavalla sopusoinnussa että ne vastaavat tehtyä rikkomusta

ei keksittäisi tyhmiä lempinimiä jotka loukkaa

tämäkin on sellainen asia johon kannattaa kiinnittää huomiota että ei vähätellä ihmisiä eikä nimitellä heitä asioilla joista ei tule kuin paha mieli

ja vaikka hallituksen esitys varmaan ihan kannatettava on niin kyllä täytyy todeta että se on hyvin herkkä asia kun liikennettä valvotaan ja jos se alkaa muistuttamaan jollakin tavalla rahan keräämistä niin se ei välttämättä kansalaisten keskuudessa herätä lain kunnioitusta eikä edistä sitä kyllähän tämä nyt meidän kansanedustajien täytyy myöntää

vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana

nyt minä ajan aika paljon itse asiassa entisessä ammatissa ajoin puoliammatikseni autoa jo näkyy että ihmisillä on valtava tolppapelko

minun mielestäni ihmiset edellyttävät lainsäädännöltä ja sen toimeenpanevilta laitoksilta ja ihmisiltä virkamiehiltä sitä että vankilaan ei voi esimerkiksi tuoda huumeita

se on lähtökohta koska se on rikollista toimintaa ja tätähän jo lainsäädäntökin estää joten kyllähän silloin sellaiset toimenpiteet mitkä estävät ja kontrolloivat tätä toimintaa täytyy sallia elleivät ne ole kohtuuttomia asianomaisia kohtaan ja aiheuta kohtuuttomia inhimillisiä kärsimyksiä

minä koen että tämä alkaa olla todella hankalaa niin että tämä on nyt vähän vääränlaista lainsäädäntöä siinä mielessä että me opetamme ihmiset ikään kuin pelkäämään

toinen juttu mihin haluaisin kiinnittää huomiota on meidän nykyinen lainsäädäntö tässä talossa

jos meidän täytyy jokaisen lain kohdalla kun me virittelemme näitä lakeja ja käsittelemme valiokunnissa lähteä siitä että meidän täytyy miettiä mitä kaikkea tämän lain pitäisi estää se on mahdoton tilanne

oikeusasiamiehelle haluaisinkin kertoa että nyt osa kansanedustajista on huolestuneita siitä että on jollakin tavalla toivottavasti tämä nyt on yksittäistapaus ja se ei yleisty sellainen kulttuuri että ministeriöstä tulevissa pitkissä teksteissä on ikään kuin sivulauseeseen vieritetty asioita joiden merkitys on periaatteellisesti äärettömän suuri

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itsekin ottaisin positiivisen kannan tähän alueelliseen kokeiluun kunhan tämä alue vain on riittävän laaja niin että meillä on sitten mahdollisuus oikeasti tämä valinnaisuus siinä suhteessa järjestää

ministerin esille nostamat asiat olivat hyvin mielenkiintoisia ja niitäkin voisi tietenkin kommentoida mutta itse käsittelen hieman eri asiaa joka kylläkin sisältyy lääkelakiin

mitä edustaja jokinen ja edustaja satonenkin toivat täällä esille niin kyllähän kieltenopiskelua pitää lisätä ja siitä pitää huoli pitää että nuorilla säilyy kiinnostus

käytännössä tietyn pykälän vieminen lainsäädäntöön olisi johtanut siihen että metsästys olisi loppunut koska metsästysseuran jäseniä ei käytännössä ole tai he ovat niin vanhoja että he eivät pysty metsästämään

jos nämä kielet sitten saatetaan valinnaiseksi niin silloin pitää peruskoulussa olla kaksi pakollista kieltä se on se minimi millä mennään sitten eteenpäin ja oppilaat saavat itse valita

tämä sivutuoteasetus ja sen vaatimukset aiheuttavat viljelijöille ja pienteurastamoille erittäin suuria kustannuksia ja se rasittaa silloin sekä teurastuksen että maatalouden kannattavuutta

tämä oli pieni esimerkki mutta tämä kertoo siitä että ei yhtään saa lainsäädännössä eikä sen valmistelussa olla jujutusta joka johtaa johonkin sellaiseen lopputulemaan mikä lain kirjainta ja sitä lakia ikään kuin sorvatessa antaa ymmärtää että joku asia jatkuu mutta se käytännössä ei ole mahdollista

sitten toinen kysymys on tämä opetuksen laatu niin että nuoret oppivat todella sitten käyttämään kieliä pelkäämättä virheitten tekemistä ja ymmärtävät puhua koska sehän on tärkeätä että pystyy ilmaisemaan itseänsä

nämä kuljetukset maksavat suomelle miljoonia euroja vuodessa ja itse asiassa vielä tietyt yksityiskohdat aiheuttavat sen että meillä menee syötäväksi kelpaavaa lihaa miljoonia kiloja tuhottavaksi

edellytyksenä kuitenkin on että helsingin yliopiston apteekki sivuapteekkeineen todella osallistuu kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen erityistehtävien toteuttamiseen farmasian opiskelijoiden koulutuksessa lääkehuoltoa koskevassa tutkimuksessa ja harvinaisten lääkevalmisteiden valmistuksessa

ja kiitämme oikeusasiamiestä hän on ollut koulukeskustelunaihe on tällä paikalla ja keskustelu on päättynyt

jotta tämäkin epäkohta saataisiin korjattua sen takia kun ennen meillä oli hätäteurastusjärjestelmä ja sitä ei enää ole ja jotta nyt lievästi loukkaantuneet eläimet pystyttäisiin lähellä teurastamaan ja saataisiin erinomaista lihaa niin pitää ehdottomasti tätä asiaa viedä eteenpäin

yliopistojen oikeudella pitää apteekkitoimintaa on pitkä ja värikäs historia ja tietenkin se perustuu kulloisenkin yhteiskunnan tarpeisiin ja senhetkisiin olosuhteisiin

kuitenkin on jonkunmoinen ristiriita jonka haluan tässä nostaa esille se että itä suomen yliopistolla on lain mukaan oikeus pitää yksi apteekki mutta ei lainkaan sivuapteekkioikeutta

mitä tulee siihen riskiin mitä tällä pyritään välttämään niin pitää kysyä onko se tänä päivänä oikeasti sen arvoinen että tätä kustannusrasitetta maataloudelle ja pienteurastamoille kannattaa enää ottaa joten senkin takia meidän pitäisi tutkia näitä eri vaihtoehtoja sitten valiokunnan mietinnössä

molempien yliopistojen siis helsingin yliopiston ja itä suomen yliopiston apteekkioikeus perustuu siten farmasian opetukseen ja tutkimukseen

toinen juttu

arvoisa puhemies

tämä on sen takia periaatteellinen asia että kun eussakin on refit projekti jolla pyritään turhaa sääntelyä ja byrokratiaa purkamaan niin meidän suomessakin pitää ottaa joskus rohkeampi ote ja viedä euhun sellaisia asioita ja yrittää todistella että ne ovat meidän olosuhteissa turhia meillä on kova pakkastalvi ja niin poispäin niin ettei meidän tarvitsisi noudattaa kaikkia niitä sääntöjä mitä eu asettaa ja terveelle järjelle annettaisiin jonkun verran sijaa

ensinnäkin pitäisi kiittää hallitusta siitä että eläinlääkäreitä ei tähän järjestelmään ole otettu mukaan sillä itse urani aikana tuossa äkkiä laskin olen ehkä parikymmentätuhatta reseptiä kirjoittanut ja soittanut puhelimella ja jos tällainen järjestelmä olisi ollut eläinlääkärikäytössä ikään kuin pakotettuna niin töiden tekemisestä ei sinänsä olisi tullut mitään

jotenkin koen että jos katsotaan tarpeelliseksi valiokuntakäsittelyssä tätä asiaa pohtia niin ainakin se olisi oikeudenmukaista sillä helsingin yliopistolla on sivuapteekit muun muassa savonlinnassa ja joensuussa jotka ovat itä suomen yliopiston kampuksia

tästä ei tietenkään kannata rakentaa riitaa eikä sellaista kädenvääntöä että kuka voittaa mutta tätäkin pitäisi tarkastella lain näkökul masta ja siitä mitkä ovat ne perusteet miksi jollakin yliopistolla on oikeus pitää sivuapteekkeja

ja jos hyvää halutaan tästä hakea niin kyllähän sitä ehdottomasti on tämä väärinkäyttöjen estäminen ja kontrollointi ja potilasturvallisuus jolloin kaikki nähdään

ministeri risikon hyvä välipuhe siitä että tämä hinta ei ole niin korkea kuin on annettu ymmärtää oli aivan oleellinen ja hyvä koska totta kai yksi merkittävä tekijä tällaisen järjestelmän toimivuuden näkökulmasta on se että se todella toimii ja se on nopea ja erittäin helppo käyttää

sattumalta oma kysymykseni koski samaa asiaa

juuri tämän pitäisi nyt sitten olla selvä että kela pystyy tämän hoitamaan ja mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti tietenkin käyttäjän näkökulmasta

nyt kuntajakolain mukaan työntekijät saavat kuntaliitostapauksissa viiden vuoden suojan ellei sitten työntekijä tai viranhaltija kieltäydy siitä työstä mitä hänelle uudelleen osoitetaan

minusta se olisi kuitenkin linjakasta ja se ikään kuin ottaisi parhaalla mahdollisella tavalla tämänhetkisen opetuksen ja yliopistojen toiminta alueen huomioon

minä toivoisin että valiokuntatyössä kuitenkin vielä arvioidaan sitten näitten puhelinreseptien ja paperireseptien merkitys muissakin poikkeustilanteissa joita tullaan sitten määrittelemään

nyt kun me tiedämme että tulevan viiden vuoden aikana suomessa jää eläkkeelle enemmän ihmisiä kuin koskaan on jäänyt ja koskaan tulee jäämään niin kysynkin kuntaministeriltä onko mahdollista että työtehtävien kelpoisuusehtoja järkevästi muuttamalla ja hyvän johtamisen avulla me pystyisimme ilman tätä kuntajakolain uudistusta pääsemään samaan tavoitteeseen eli kunnissa ihmiset pannaan niihin tehtäviin mitä kuntalaiset todella tarvitsevat

sitten on täysin toinen juttu mihin se sitten käytännössä johtaa mutta kun se olisi lakiin kirjoitettu niin ainakin toivoisi että valiokunta sitä käsittelee

jos ajatellaan tätä ihmisten terveydenhuoltoa ja vähän verrataan tätä eläinlääkintään niin itse olen monta kertaa ihmetellyt että miten se voi olla että jossakin kunnassa tai kaupungissa eläinlääkärin saa puhelimella kiinni ja hoidettua nopeasti esimerkiksi reseptin puhelimella apteekkiin ja homma on hoidossa että eläinlääkärin saa kiinni mutta ihmislääkäriä ei saa kiinni

itse olen urani aikana satoja tai tuhansia kertoja välttänyt potilaan käynnin vastaanotolla sen takia että on ollut mahdollisuus keskustella ja hoitaa saman tien puhelimella asia apteekkiin

arvoisa puhemies

suomalaista joukkoliikennettä meinataan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen veivata markkinaehtoiseksi

vaikka nyt tässä pieniä tämmöisiä yksityiskohtia nostankin esille pidän tätä uudistusta erityisen hyvänä ja minä toivon että se todella saadaan toimimaan ja pikkuhiljaa kun tietotekniikka sitten on enemmän arkipäivää ja nämä välineet toimivat paremmin niin kyllähän tämä helpottaa ja lisää varmuutta ihmisten terveydenhuoltoon

osittain tämä laki on sillä tavalla hieno että tämä ei syytä ketään tämä ei totea mitään muuta kuin sen että tämä prosentti määrittelee määräävän markkina aseman

haluaisin ministeriltä vastauksen onko nyt kuitenkin aikomus jollain tavalla lopettaa tämä pudotus koska tuo trendihän on aika kestämätön

määräävässä markkina asemassa ei ole mitään laitonta mutta sen määräävän markkina aseman väärinkäyttö on laitonta ja tämä antaa heti aseet mennä tutkimaan ilman määrittelyä onko kyseessä määräävä markkina asema vai ei

mutta kyllä valiokuntakäsittelyssä minä vielä vähän pohtisin tätä toimivuutta asiakkaan näkökulmasta että otettaisiin tämä tulevaisuuden mahdollisuus hoitaa asiakkaita paikasta ja ajasta riippumatta ettei nyt annettaisi niin tiukkaa ohjeistusta e reseptille että se sitten tekee hieman mahdottomaksi näitten eläkeläisten ja muitten pienimuotoista työtä tekevien ammatinharjoittajien olemisen markkinoilla ja että niilläkin alueilla joilla tämä valokuitu ei toimi ja pätkii tämä toiminta olisi yhdenvertaista ja mietittäisiin myös näitä raja arvoja

toinen kysymys koskee tätä kabotaasia eli ulkomaisten kuljetusyritysten ylimääräisiä ajoja viikon aikana maahantulosta

arvoisa puhemies

oikeastaan edustajat jalonen ja jokinen ottivat sen tosiasian esiin että jos oppilaalla ei ole motivaatiota eikä minkäännäköistä halua opiskella sitä vierasta kieltä esimerkiksi ruotsia tai jotakin muuta kyllä se aika eli resurssit vain menevät sekä opettajilta että tältä oppilaalta hukkaan koska on tärkeätä opiskella ja osata äidinkieli matematiikka ja muut

koska me suomessa joudumme käyttämään omaa autoa paljon koska julkinen liikenne ei toimi niin silloin kauppapaikkojen merkitys nousee aivan oleelliseen asemaan

jos lähtee kortti kuivumaan kolmesta pienestäkin rikkeestä niin siinä on semmoinen ongelma että jos se lähtee esimerkiksi helsinkiläiseltä kansanedustajalta niin se ei vaikuta kyseisen henkilön elämään millään tavalla mutta jos se lähtee ranualta sellaiselta henkilöltä joka välttämättä tarvitsee autoa joko työssä tai sitten muissa hommissa niin sen rangaistuksen vaikutus on aivan erilainen kuin se on jossain muualla suomessa niin että tämäkin pitäisi ottaa huomioon

kun nämä logistiikkakustannukset tietysti suurten volyymien ollessa kyseessä ovat yksikköhinnaltaan edullisia se luonnollisesti johtaa siihen että keskitetty kauppa pystyy tarjoamaan kuluttajille myös kohtuullisen edullisesti ruokaa sillä suomessa ruoka jos logistiikkakustannukset ja verotus asetetaan samalle tasolle mitä keski euroopassa ei välttämättä ole niin mahdottomasti kalliimpaa kuin muualla euroopassa